lähetekeskustelussa on valtioneuvoston selonteko eduskunnalle afganistanin tilanteesta suomen kokonaistuesta afganistanille ja suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon resolute support

sitten hallitusohjelman tavoitteena on tietysti suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja investointihalukkuuden nostaminen mutta tämmöinen lainsäädäntö ja lisäbyrokratia toimivat just päinvastoin

poronhoidossa tietysti paliskuntalaki ja se kuuluuko jäsenenä paliskuntaan vai eikö kuulu vaikuttaa hyvin paljon niihin oikeuksiin ja mahdollisuuksiin harrastaa sitä poronhoitoa ammattina

nato johtoinen kriisinhallintaoperaatio isaf on päättymässä afganistanissa vuoden lopulla

täytyy kiittää ministeri viitasta rohkeasta esityksestä kun hän lupasi lähteä jopa euhun asti taistelemaan meidän suomalaisten puolesta että järki voittaisi

yleensä täällä on puhuttu sääntelyn vähentämisestä mutta tälläkin ilmastolainsäädännöllä ja siihen liittyvillä toimenpiteillä lisätään byrokratiarajoitteita

siinä mielessä vaikka itse asun täällä etelä suomessa enkä ole saamelainen silti minusta tuntuu että tässä on tämmöisiä rotusorron piirteitä ja rasismia ja kaikenlaista

tämän kysymyksen esitti kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja jussi niinistö turun sanomien kolumnissaan

tässä eduskunnassa sen noin kolmen vuoden aikana kun itse olen ollut ei yleensä ole tätä byrokratiaa ja virkamiesvaltaa pyritty purkamaan mutta jospa tässä nyt saadaan tämä todistustarve kumottua edes näitten vanhojen omakotitalojen osalta

niinistö jatkaa että operaation päättyminen ei ehkä jätä jälkeensä poliittisesti vakaata maata afganistania repivät etniset jännitteet

vaikka olen perussuomalainen ja perussuomalaisia syytetään rasisteiksi minä en haluaisi tällaista rasismia suomessa olevan omaa kansaa kohtaan koska minä olen pitänyt saamelaisia ja lappalaisia aina meidän omana kansana

sieltä tulee lisäpykälää ja pitää palkata lisää virkamiehiä teollisuuden ja kansan elätettäväksi maataloudesta ja teollisuudesta ja viennistä pitää saada rahat sitten näitten virkamiesten palkkaukseen

rauhanturvaoperaatio on vuosien saatossa muuttunut ja tulokset ovat monisyiset ja paikoin myös ristiriitaiset etenkin ihmisoikeuksien suhteen

kun itse olen asunut omakotitalossa missä on suora sähkölämmitys ja laskut ja energiankulutus ovat sitä kautta näytettävissä kymmenen vuoden ajalta ja sen voi tilata myöskin sähköyhtiöltä jos ei usko talon omistajaa niin minusta tuntui vallan kauhealta vuosi sitten se kun puhuttiin että pitää tämmöinen laskennallinen energiatodistus sitten hankkia

tietysti joskus nuoruudesta asti olen kyllä välistä lapissa käynyt

positiivisena voidaan nähdä että afganistanin sisäinen hallinto presidentti ashraf ghani ja pääministeri abdullah abdullah ovat sopineet vallanjaosta mikä saattaa rauhoittaa tilanteen paikallisesti

sitten kun täällä edustaja haapanen viittasi tuohon meidän kanadan matkaan mikä tehtiin maa ja metsätalousvaliokunnan kanssa niin siellä toinen näkemys tavallaan on se että kanadassa oli ikihonkia ja sitten oli näitä pine beetlejä eli mäntypistiäisiä

yksi isän veljistä sodan jälkeen muutti lappiin ja otti saamelaisen vaimokseen

minulla on oikeastaan seitsemän puoliksi saamelaista serkkua joista tietääkseni kukaan ei ole tässä paljon puhutussa vaaliluettelossa

jos siinä talossa on perhe viisi henkeä tai kuusi henkeä asunut niin kyllä se silloin on aika selkeää mikä se todellinen kulutus on

edustaja niinistön kolumnia lainaten pako saigonista uhkaa toistua afganistanissa

edustaja kataja kokoomuksen ryhmäpuheessa sanoi että kaikkia palkansaajia koskeva verotuksen keventäminen on hallituksen tavoitteena

niillä on taipumus tämmöiseen vanhentuneeseen metsään käydä käsiksi ja sitten kun ne pääsevät sopivissa olosuhteissa lisääntymään niin tuhot aiheutuvat osittain myös hyönteisistä

sen verran olen yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa opettanut näitä mittauksia fysiikan puolella että tuntuu todella surkealta kun eduskunta lähti säätämään tämmöisiä todistusten tarpeita

kysyisinkin nyt valtiovarainministeriltä tuleeko verotuksen kevennys minihallitusneuvotteluissa tasa arvoisena kaikille palkansaajille koska suomessa yleensä verotuksen kevennykset ovat menneet prosenttiperusteella mutta ehkä nyt olisi jo tässä talouden tilanteessa aika ottaa euromääräiset palkankevennykset taikka veronpalautukset mieleen jotta se olisi kaikille palkansaajille tosiaan tasainen ja auttaisi näitä pienituloisia ja ahdingossa eläviä

tietysti se ilmaston lämpeneminen tai se että on vähän lämpimämmät talvet niin että hyönteiset eivät kuole niin tehokkaasti auttaa niitten hyönteisten lisääntymistä ja lisää tuhoja

itä afganistanissa tilanne on toinen

arvoisa puhemies

tietysti kun puhutaan että perussuomalaiset haluavat velalla hoitaa asioita niin minusta tämä veronkevennyskin mitä kokoomus ajaa on tämmöistä etukäteen velanottoa

kun valtiontalous on alijäämäinen niin jos silloin annetaan veronkevennystä niin se tilannehan pahenee ja velka kasvaa

se mielestäni lisää mielivaltaa siihen että voidaan aina mielen mukaan pudottaa sieltä pois sitten semmoisiakin saamelaisia jotka ovat ennen olleet siellä

asiantuntijat perustelivat että ihmiset jotka olisivat siinä luettelossa jos se olisi julkinen leimautuisivat saamelaisiksi ja jotenkin vähempiosaisiksi ja muiksi

arvoisa puhemies

kiitos tästä puheenvuorosta

toki me haluamme edistää energiapolitiikkaa ja käyttää uusiutuvia mutta me emme välttämättä halua keinotekoisesti tuetulla tavalla ohittaa kotimaisia energiavaroja niin kuin turvetta ja muuta

jokaisen osapuolen on tunnustettava että vain sellaisilla rauhanneuvotteluilla jotka suojelevat naisia on mahdollisuus menestyä pitkällä aikavälillä oxfam sanoi

afganistanin operaatio ei ole menestystarina

mutta mielestäni pitäisi ruveta jo puhumaan itämeren puhdistamisesta ja ryhtyä niihin konkreettisiin toimenpiteisiin joita muun muassa edustaja myllykoski peräänkuulutti ja hallitukselta odottaisinkin että tiedemiesten kanssa yhdessä miettisivät niitä konkreettisia toimenpiteitä joilla saataisiin fosforipitoisuus ja muut pienenemään

mitä tulee tuohon ilmaston lämpenemiseen ja muuhun niin on olemassa suomalaisia tutkimustuloksia jotka toteavat nämä ilmastopaneelin tulokset vääriksi tämän kasvihuoneilmiön aiheuttaman lämpenemisen osalta

nähtäväksi jää minkälaisen lopun tarina saa kun jatkossa maa on yhä enemmän omien kansallisten joukkojensa varassa

arvoisa puhemies

taisteluihin osallistumisen sen lisääntymisen vuoksi meidän tulee myös suomessa varautua uusien sotaveteraanien ja mahdollisten uusien sotainvalidien hoitoon

toisaalta eu vaalien tulos on myös huomioitava mahdollisia linjanvetoja mietittäessä

eihän voi olla niin ettei eri maiden kansojen tahtotilojen muutoksia vaaleissa otettaisi mitenkään huomioon ja se ei vaikuttaisi mitenkään eun tulevaan linjaan

edustaja maijala totesi aivan oikein että on syytä etsiä näistä muista rannikkovaltioista niitä suurempia päästölähteitä kuten nyt todettiin että venäjän puolelta löytyi semmoinen mitä ei pitänyt ollakaan mistä tulee enemmän päästöjä kuin suomesta

näitä ympäristöministeriömme ja ulkoministeriömme voisi lähteä tutkijajoukon kanssa kartoittamaan että saataisiin suljettua näitä suurempia päästöjä tänne enemmän ja tehtäisiin semmoista kouriintuntuvaa työtä eikä vain mentäisi tyhjien puheitten perässä ja syyteltäisi toisiaan niin kuin tässä on sanottu

valtioneuvoston eu sihteeristön dokumenteissa mainitaan kilpailukyvyn ja työllisyysvaikutusten huomioon ottaminen ja puhutaan sääntelyn toimivuudesta

mutta tämä ilmastopaneelin vaikutus on jopa fysiikan ja luonnontieteitten aloilla niin voimakas että kansainvälinen lehdistö ei välttämättä ota huomioon tämmöisiä fysiikan tutkimuksia

saisimme tuonne eu kentille noita pohjoismaisia kantoja enemmän jos ministerineuvostossa olevilla pohjoismaisilla yhteistyöministereillä olisi aikaa vastata hieman paremmin näiden pohjoismaiden neuvoston valiokuntien ministereille tekemiin kysymyksiin

eikö olisi vihdoin aika alkaa purkaa eun kansallisvaltioihin kohdistamaa sääntelyä joka nimenomaisesti rapauttaa kilpailukykyämme ja heikentää työllisyyttä

olisin sitä mieltä että meidän ministerimme ympäristöministeri asuu kaarinassa joka on turun lähellä pitäisi olla turun yliopiston tutkimuksista tietoinen ja asettaa vaikka joku muu vertaileva tutkimus siihen onko se tutkimus oikein